ja sen takia nyt tämä verkkoratkaisu kertoo siitä että emme ole halunneet toteuttaa niitä uhkakuvia joista tässä on moni edustaja varoitellut koska lähtökohta on se että tämän uudistuksen tavoitteena on hakea sellaista järjestämisverkkoon tehtävää uudistusta joka toisi sitten sen säästön että kaikki kunnat eivät enää järjestä toisen asteen koulutusta yksin vaan yhdessä ja siinä on nyt tämä päivän keskeisin sana

esimerkki on se että miksi meidän täytyy lähteä siitä että jos ihmisellä on jo toisen asteen tutkinto niin hänen pitää suorittaa koko sen toisen asteen koulutuksen oppimäärä uudelleen yleissivistävältä osalta

tätä kautta me ohjaamme jatkossa opiskelemaan näyttötutkintojärjestelmän puolelle kaikki ne joilla on jo yksi toiseen asteen tutkinto

kysymys ei ole siitä että jos lukio on suoritettu ei pääsisi ammatillisen koulutuksen puolelle jatkamaan tästä ei ole kysymys vaan ylipäänsä siitä että tehdään järkevällä tavalla koulutuspolitiikkaa myöskin ihmisille että nämä koulutuspolut ovat mahdollisimman lyhyitä

eli esimerkiksi siinä kun monella nuorella aikuisella on jo olemassa toisen asteen tutkinto hänen ei tarvitsisi koko toisen asteen tutkinnon yleissivistävää osuutta käydä uudelleen vaan hänet ohjattaisiin suoraan näyttötutkintojärjestelmän puolelle tekemään tutkintoa

se tuo meille merkittäviä säästöjä yhteiskunnassa mutta inhimillisesti se on järkevää että me pidämme kiinni siitä että ihmiselle syntyy nopeasti uutta osaamista koulutuksella myös siinä että näyttötutkintojärjestelmän puolella on mahdollisuus hankkia tutkinto kolmen vuoden sijaan vuodessa puolessatoista

täytyy sanoa että olen huolestuneena seurannut kreikan lainasta käytävää keskustelua suuren valiokunnan joukkueessa jo lähes kuukauden päivät

sitten tärkeätä on se että me olemme päätyneet siihen että tässä yhteiskunnassa koulutuksen pitäisi johtaa tutkintoihin

koko prosessi on ollut äärettömän erikoinen

alun perin kun tieto saapui kreikan talousvaikeuksista lähtökohtana oli komissaari olli rehnin lähtökohta

no myöhemmin tätä kuitenkin kierrettiin niin että kysymys on nyt näistä kahdenvälisistä järjestelyistä ja olemme sitten tässä prosessissa joutuneet muutama viikko sitten tilanteeseen jossa oikeastaan voi sanoa että ranska voitti

ja ammatillisen ja lukion pitäisi pystyä jatkossa myös toimimaan yhteistyössä niin kuin kaikkien koulutusalojen pitäisi pystyä toimimaan yhteistyössä mutta mitään yhteisiä tutkintoja täällä ei olla puuhailemassa ja on hyvä todeta myöskin että tänä päivänä on jo mahdollisuus tehdä sekä ammatillisen koulutuksen että lukion tutkinto

no edustaja rauhala puhui myös alueellisesta saatavuudesta ja tämä lainsäädäntöesitys joka eduskuntaan on tuotu lähtee juuri siitä että alueellinen saatavuus turvataan ja on tärkeää että eduskunta olisi samaa mieltä siinä että me todella olemme sitä mieltä että tähän yksikköverkkoon ei pidä päästä käsiksi

nimittäin kun suomen edustajat tulivat maailmalta oli käynyt selväksi että ranska ja etelä eurooppa olivat kuitenkin sopineet että osittaista lainajärjestelyä voidaan tehdä ja imf tulee sitten suuremmalla osuudella tähän mukaan

pitkin hampain jouduttiin tähän mukaan mutta yllätys oli kova kun suhteet olivat muuttuneet toisinpäin

mutta myöskin tämän koko järjestelmän rajaamisesta siihen että opiskellaan jatkossa mielellään kolme vuotta mikä tehostaa sitä että jokaiselle nuorelle se polku toisella asteella ei jää liian pitkäksi tulee tosiasiassa säästöjä

ja tämä on se tärkeä ja iso fakta että tästä eivät päätä virkamiehet vaan tämä on todella koulutuspoliittisissa käsissä niin että siitä on turha olla huolissaan se on todella tärkeällä tavalla sinne miinoitettu

saksa oli jo ajat sitten hävinnyt pitkin hampain sekin tämän taistelun ja kävi niin että imfn osuus kävi kovin pieneksi ja euromaiden osuus kovin suureksi

valitettavasti kaikkien kysymyksiin en pystynyt vastaamaan mutta korostan vielä lopuksi että myöskin edustaja virolaisella ja elomaalla oli tärkeitä kysymyksiä tästä tulevaisuuden suunnasta ja ne ollaan otettu vakavasti

sitä kautta nyt tämä kerhotoiminnan tulevaisuus turvattiin ja siitä olen erittäin iloinen ja kiitollinen teille kaikille koska se on pientä iloa mutta tärkeää iloa lapsille ja nuorille koulussa

olen tänään erityisellä mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua koska minusta tuntuu että ne joiden pitäisi tietää kaikki olennainen ennen kuin päätöstä tehdään ovat kyllä kovin hukassa päätöksiä tehdessään

kiitoksia kaikille

minusta on tärkeää että nostitte esiin sen voidaanko merkata se tarkkaan että tätä yksikköverkkoa ei päästä karsimaan

minusta edustajat mäntylä ja mustajärvi ovat oikealla asialla siinä että lapissa yksikköverkko on jo nyt niin harva että sieltä ei tarvitse turhaan käydä kopeloimassa sitä verkkoa

päivä toukokuuta että suomalaisten pankkien kreikalle antamat lainat ovat peräisin vuosien takaa ja ne on lainattu kohtalaisella korolla

hän toivoo että ne rahoittajat jotka ovat menneet mukaan viime viikkoina kovilla tuotoilla osallistuisivat jotenkin järjestelyihin euromaiden veronmaksajien rinnalla

sen takia me vaadimme että järjestäjäluvissa pitää ilmoittaa missä yksiköt sijaitsevat ja sitä kautta sitten päästään kiinni siihen mitä järjestäjä aikoo tehdä

sitten siellä oli vielä edustaja filatovilla hyvä esimerkki siitä että toisen asteen yhteistyö kannattaa ja tämä oppilaitosten yhteinen tekeminen ja toistensa löytäminen on tärkeää eli samassa kaupungissa voi hyvin paljon säästää

olen ollut kovin pahoillani siitä että suomalaiset eivät pystyneet siihen mihin saksassa pystyttiin suomalaiset tarkoittavat tässä yhteydessä maan hallitusta

minusta ne huolet joita myöskin edustaja peltosella tässä alkuun oli niin kuin edustaja eestilällä myöskin ovat tärkeitä eli meidän pitää katsoa se koko kokonaisuus mutta pitää myös muistaa että tänä päivänä yksittäisten lukioiden yhteistyöllä me saamme myös laatua aikaiseksi

käsittämätön juttu on se että me emme pystyneet neuvottelemaan sellaisia lainajärjestelyjä että suomen valtion lainat olisi katsottu ensisijaisiksi

meillä on erittäin pieni lukioverkko tällä hetkellä tai sanotaan näin että yksikkökoko on erittäin pieni ja sitä kautta monelle nuorelle voi tulla lisäarvoa siitä jos lukiot voisivat löytää toisensa eli pienemmät kunnat toisensa mutta niin että ne yksiköt säilyisivät että lapset ja nuoret pääsisivät kuitenkin opiskelemaan siellä omalla alueellaan

täytyy kyllä sanoa että onhan tämä ihme

eri tilastot kertovat eri faktaa mutta jos suomalaiset pankit eivät tässä ole niin paljon mukana niin ainakin meidän vakuutuslaitoksemme ovat lähes miljardin sijoituksilla

sanoisin että se on jo jotain sellaista että olisi pitänyt ottaa osapuolet koolle ja kysyä olisiko tämä valtion lainatakaus ollut kuitenkin ensisijainen ja toissijainen sitten se että ne olisivat saaneet näistä riskisijoituksistaan omansa pois

me tiedämme että olemme olleet mallioppilaita siinä kuinka vakaussopimusta luetaan ja tiedämme maita eteläisen euroopan maita jotka ovat näillä vakaussopimuksilla pyyhkineet kyllä pöytää

kreikan taloustietojen vääristely on nyt johtanut siihen että siihen ei ole sekaantunut pelkästään poliittinen johto vaan myöskin pankkimaailma

viitteet kertovat siitä että yksi tämän taantuman keittäjistä on tähän soppaan sekaantunut eli goldman sachs

on muitakin epäilyjä esitetty mutta minusta se on aika kova juttu että kreikan todellista taloudellista tilaa ovat olleet peittelemässä sellaiset tahot jotka tämän sopan nyt saavat vain porisemaan enemmän

totean lopuksi että en voi itse olla hyväksymässä tätä pakettia siksi että siinä ei ole toteutettu niitä sosialidemokraattien tivaamia ehtoja pankkien ja vakuutuslaitosten vastuusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elvyttäminen on todettu jo tehottomaksi eli tämä yksityinen kulutus ei ole verojen kevennysten varassa kuitenkaan selkeästi lisääntynyt

tällä hetkellä minulla ei ole vielä tietoa siitä minkälaisia painopisteitä rakennetaan mutta meillä on aika hyvä yhteistyö siellä ollut ja uskon että siellä on tulossa kuitenkin uusia avauksia

se on hyvin ihmeellistä juuri siksi että työttömyyden nousua olisi aina helpompi ehkäistä niin että painetaan alas sitä noussutta työttömyyttä eikä sitten levitellä käsiä kun meillä on massatyöttömyys edessä

sen tehtävä kun ohjelma on valmis on arvioida sitten miten lähdetään liikkeelle eli lähdetäänkö lisäbudjeteilla lähdetäänkö budjeteilla vai miten mennään liikkeelle

paljon asioita voidaan myöskin tehdä käytännössä ilman suuria rahankuvia silmissä mutta yhdyn siihen että siinä kyllä mitataan sitten tätä asuntopoliittista henkeä ja sitä kautta tuo työ täytyy tehdä hyvin

me olemme myöskin kuulleet asiantuntijoiden näkökulmia siitä että ensi vuonna työttömyys uhkaa lisääntyä entisestään ja näyttääkin siltä että kahden seuraavan vuoden aikana me lähes menetämme sen työllisyyden kasvun jonka me saimme aikaan nousukauden aikana

täytyy sanoa että en ole ehtinyt vielä perehtyä niihin keinoihin joilla me puuttuisimme näihin ikäviin lieveilmiöihin että me emme ole pystyneet pitämään huolta rakennetusta ympäristöstä

näin työttömyys ja varsinkin nuorisotyöttömyys on räjähtämässä käsiin ja ministeri cronberg maalailee tätä näkökulmaa vielä maltilliseksi

minusta tämä keskustelu osoittaa ihan konkreettisella tavalla sen kuinka vähän on tutkittu näiden kilpailukykyä parantavien toimien vaikuttavuutta ja minusta on ihan oikein että oppositio kysyy vaikutusarviointien perään

arvoisa puhemies

no me olemme oppositiossa toimineet ja olemme lähteneet siitä että nyt tarvitaan heti työllisyyttä tukeva lisätalousarvio ja sitä hallitus ei ole suostunut vielä tänä keväänä tuomaan vaan hallitus esittää että tähän asiaan palataan syksyllä

nyt täällä hallituspuolueet yrittävät todistella kuinka sitten lainsäädännön vaiheessa voidaan tarttua joihinkin epäkohtiin

olen henkilökohtaisesti varmistanut että sekä siellä kriteereissä että tavoitteissa mutta myöskin lain perusteluissa on useita kohtia joihin viitataan samalla tavalla kuin olette toivoneet

minusta tämä on todella iso asia yhteiskunnalle voimmeko me todeta että ihmiset voivat vaikka opettajan tehtävässä tai varhaiskasvattajina hoitoalalla tai esimerkiksi kovin kuluttavassa työssä itse maksaa siitä omasta sairastumisesta joka ei ole oma vika tämän sairauspäivän korvauksen

minulla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia sanoa suomalaisille että te ette keskity kaikki asumaan tänne pääkaupunkiseudulle tai kasvukeskuksiin tai isoihin kaupunkeihin vaan jokainen suomalainen valitsee vielä tällä hetkellä aika vapaasti tiettyjen rajojen puitteissa mutta suht vapaasti vapaana oikeutena missä asuu

minä luulen että siitä tulee selkänojaa kyllä eduskunnalle varmistaa että tämän järjestäjäverkon tiivistämisessä ei yksikköverkko mene leikkauksen alle ja tämä viesti mikä teilläkin oli on minusta tärkeä

minusta se on aivan uskomatonta minkälaiseen soppaan me olemme joutuneet ja minä vielä vetoan kyllä hallitukseen että tehdään nyt yhdessä sellainen ratkaisu joka on oikeudenmukainen ja joka parantaa aidosti kustannuskilpailukykyä

edustaja mustajärvi minäkin olen huolissani lapin tilanteesta mutta kyllä minun täytyy sanoa myöskin että kun olen saanut käydä lapissa tutustumassa eri lukioihin niin minusta se suurin huoli on myös siitä miten me varmistamme sen että lapissa nuorilla on mahdollisuus saada yhtä laadukasta lukiokoulutusta kuin niillä alueilla joilla on satoja nuoria samaan aikaan osallistumassa lukiokoulutukseen

meillähän on valtava ongelma pääkaupunkiseudulla asunnoista aivan hälyttävä pula

me olemme rakentaneet muutaman sata asuntoa normaaliin vuokra asuntotuotantoon ei erityisryhmille ei asoja vaan normaaliin asuntotuotantoon ja meillä isoissa yliopistokaupungeissa melkein puolet asuu vuokralla

kunhan se yksikkö säilyy yhdessä kunnat järjestävät jatkossa yhden kunnan sijasta sitä lukiokoulutusta erittäin vähäväkisillä alueilla

ja kun tänä iltana päästään rahoituslakiin kiinni niin tulette näkemään että siellä on varmistettu että näillä alueilla ei ainakaan rahoitus ole este sille etteikö yksikköä voisi säilyttää

edustaja reijonen te kävitte olennaista debattia äsken edustaja viitasen kanssa ja teitä molempia kompatakseni voisin ensinnäkin sanoa sen että luojan kiitos nyt me olemme tarttuneet niihin asioihin joita ei ole aikaisemmin hoidettu

silloin pitää olla realismia siinä myös toiseen suuntaan että ymmärretään että laadukkaan lukiokoulutuksen ja ylioppilaskirjoitusten varmistamiseksi näille nuorille on pidettävä huolta siitä että nuoret saavat myös mahdollisuuden samoihin kursseihin

se on vain hiukan erilaisempi tapa yhdessä lukioverkossa järjestää sitten sitä koulutusta niin että kaikissa yksiköissä avautuu myös toisten kuntien lukioissa tarjoamat mahdollisuudet sinne omien nuorten ulottuville ja siitä tässä minusta on kysymys eli varmistetaan se

me tulemme kasvattamaan asumisen volyymia me tulemme korkotukiehtojen kautta parantamaan myöskin sitä todellista kohtuullista kustannusta joka ihmisille jää asumisesta käteen

arvoisa puhemies

lisäksi minä itse tietenkin lähtisin siitä että olisi hienoa kun energia avustukset olisivat todella korkealla tasolla olisi korjausrakentamista olisi vielä enemmän sitä ja tätä ja tuota

silloin kun ministerinä jouduin esittelemään eduskunnalle erilaista lainsäädäntöä ja sellaista lainsäädäntöä joka on tuleva voimaan jo silloin ennen kuin päästiin alkua pidemmälle vaadittiin vaikuttavuusarvioita

mutta kun tämä elämä on vaan nyt sellaista että me olemme sellaisessa myllerryksessä taloudellisesti että kyllä meidän kaikkien pitää ymmärtää minkälaisessa tilanteessa me elämme

arvoisa puhemies

minusta eduskunnan arvovaltaa kyllä väheksytään jos meillä ei ole varaa ja myöskään pokkaa näitä kilpailukykyä parantavia toimia tutkia

ei voi vaan ajatella että kaikki olisi niin kuin ennen

nämä puheenvuorot osoittavat sen että te hallitusohjelmassa kuitenkin olette lähteneet siitä että tällä puolella tarvitaan sääntelyä ja nyt sitten esitätte että näin ei kuitenkaan sopisi tehdä

minusta se avainkysymys on se että kun meillä yhteiskunnassa on erilaisia sääntelyn muotoja ja olemassa olevaa oikeusperustaa niin sitten kuitenkaan sitä ei pitäisikään vahvistaa

lakivaliokunnan saamien tietojen mukaan meillä on esimerkiksi tuloverolaki joka jo määrittelee minkälaisissa yhteiselämisen muodoissa voidaan elää avioliiton ulkopuolella jotka kuitenkin rinnastetaan selkeästi tällaisen sääntelyn piiriin jossa on tiukemmat ehdot kuin millä tahansa joukkueella joka joissakin yhteistaloudessa elelee

tämä on väärin ja tämä on epäoikeudenmukaista

sitä kautta kiitoksia edustaja viitaselle että käytitte siinä asiantuntevia puheenvuoroja niin kuin edustaja virtanenkin miksi olemme päätymässä tähän ratkaisuun

edustaja myller te myös olitte kovasti käyttämässä puheenvuoroja juuri tästä

siinä on selkeästi vielä laajempi käsitys siitä mitä tarkoitetaan tällaisella porukalla joka yhdessä elelee

pidän tärkeänä että me tuemme valtion tukemaa tuotantoa jonka perusteina ovat asuntojen pitkäaikainen käyttötarve ja hankkeiden taloudellinen kestävyys

eduskunnassa on tapa tietenkin syöttää sanoja mo nien edustajien suuhun ja tässä tapauksessa en hyväksy sitä että syötätte sanoja suuhuni

sen jälkeen vasta ministeriöstä lähtevät toimintaohjeet kentälle koska ei ole mitään järkeä näillä toimintaohjeilla lähestyä ketään kun meillä on vaan muutama tontti oikeasti kaavoitettu tuulivoimaa ja valtavan suuret yhteiskunnalliset tavoitteet

nimenomaan tarkoitin sitä että tässä valtakunnassa olemme jo oppineet että meillä on sekä pieniä keskisuuria että suuria yksiköitä ja niiden välillä ei suoraan voi vetää johtopäätöksiä millä tavalla laatu vaihtelee näissä koulutuksissa

eli viime metreillä alkaa näyttää siltä että keskusta on lipeämässä hallitusriveistä juuri sen takia että tästä oikeusperustan vahvistamisesta tuli yllättäen omantunnon kysymys

sitä kautta täältä tullaan vielä mutta vasta ensi vuoden puolella ja ongelmat ovat kuitenkin sellaisia jotka pitää ensin korjata ennen kuin lähdetään edistämään tuulivoimaa merkittävällä tavalla koska ei näillä perusteilla siihen pystytä

erityisryhmät ovat erittäin tärkeät ja samaa komppaan mitä edustaja rauhalakin eli pidetään kiinni siitä että erityisryhmille rakennetaan samalla tavalla kuin nykyäänkin ja on hirveän tärkeätä että väestön ikääntyessä meidän pitää katsoa näitä asioita uudelleen ja meillä on tulossa ihan oma ohjelmansa ja sitä kautta minä uskon että näihin sisältökysymyksiin voidaan ihan toisella tavalla mennä

pieni yksikkö voi olla erittäin laadukas mutta meillä on erittäin merkittäviä riskejä myös pienten yksiköiden kohdalla ja siltä osin ei voi vetää suoraa johtopäätöstä siitä että kaikissa pienissä yksiköissä ei olisi laatuongelmia

se on tärkeää että me tarjoamme kaikille nuorille mahdollisuuden ja siltä osin minusta on tärkeätä että näemme myös sen että koulutusjärjestelmää kehittämällä me viemme opiskelijoiden mahdollisuuksia eteenpäin ei niinkään käydä sitä keskustelua voiko yksistään järjestäjäverkon suuruudesta tai yksikkökokojen suuruudesta päätellä sen miten asiat ovat

asumisen taito on tänä päivänä yksi sellainen kansalaistaito joka on meillä vähän joiltakin osin kadoksissa yhteiskunnassa ja sitä kautta on tärkeää että palataan vielä siihen teemaan

tämä tilastotieto joka tämän lain yhteydessä tulee eduskunnassa käsittelyyn on aika massiivinen kertomaan myös siitä että yksikkökoko ei tuo ratkaisua siihen mikä on sopiva laatu vaan nyt pitää olla pää kylmänä tässä asiassa ja varmistaa että nuorille todella aidosti annetaan mahdollisuus opiskella riittävä määrä niitä lukiokursseja joilla pystyy saamaan ylioppilaskirjoituksissa sellaisia arvosanoja joilla pääsee sitten jatko opiskelemaan

siitä tässä kaiken kaikkiaan on kysymys

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on kehittää näyttötutkintojärjestelmää niin että yhteyttä työelämään vahvistetaan

arvoisa puhemies